sen jälkeen kun te olette leikanneet kaikkein heikoimmilta eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä voiko sellaista yhteiskuntaa teidän mielestänne sanoa sivistyneeksi ja oikeudenmukaiseksi

arvoisa puhemies

laki parantaa selvästi avoimuutta läpinäkyvyyttä vaalirahoituksessa mutta se jää torsoksi siltä osin että edelleenkään ei haluta rajoittaa sitä että paksuilla lompakoilla kilpaillaan ei haluta tuoda vaalirahoituskattoja ja toisaalta edelleenkään ennen vaaleja ei tarvitse ennakkoilmoittaa sitä mitkä ovat olleet rahoittajat

mutta oleellista on se että ei edellinen eikä tämä hallitus ole ollut sosiaalinen eikä ole laittanut riittävästi rahaa ryhmäkokoihin

kysymykseni nyt on pääministeri sipilä

ihmisiä kiinnostaa se miten on kulttuuriyhteistyötä ihmisiä kiinnostaa se pystyykö muuttamaan takaisin omaan kotimaahansa pitkän työuran jälkeen vaikkapa ruotsissa

tässä lakiesityksessä voittajina ovat suuret kauppaketjut ja ulkomaalaiset kauppakeskuksia omistavat suuryritykset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

häviäjinä sen sijaan ovat työntekijät joilla pätkä ja osa aikatyöt lisääntyvät pienyrittäjät itsensä työllistäjät joilla yrittämisen mahdollisuudet heikkenevät ympäristö ja ilmasto kun entistä enemmän ajetaan autoilla kauppakeskuksiin entistä kauemmaksi keskustoista ja perheet perheiltä viedään se yksikin yhteinen vapaapäivä

itse asiassa meillä on tänä päivänäkin suuri joukko lapsia joilla on vain yksi vanhempi tai on samaa sukupuolta olevat vanhemmat

me tarvitsemme suomalaista maataloutta tulevaisuudessa tarvitsemme sen vuoksi että meillä pitää olla omavaraisuutta ruoantuotannossa mutta myös sen vuoksi että se työllistää sekä alkutuotannossa että merkittävästi myös esimerkiksi elintarviketeollisuudessa

eikö nyt voida sanoa että hallitus on epäonnistunut jos se ei omalla politiikallaan pysty auttamaan kuntia jotta ne pystyisivät huolehtimaan peruspalveluista ja jotta ne eivät joutuisi panemaan ihmisiä kilometritehtaille ja lomauttamaan

sen vuoksi haluaisin ja toivoisin että täällä pidättäydytään arvostelemasta tai arvioimasta ketkä ovat parempia tai huonompia vanhempia

lukua voitaisiin pienentää merkittävästi esimerkiksi varhaisen puuttumisen työterveyshuollolla henkilöstön yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä työoloja työn määrää ja työaikoja seuraamalla sekä johtamista parantamalla

lapsille kaksi viikkoakin tällaisessa ryhmässä on liikaa saati kaksi viikkoa jos opettajat on lomautettu niin kuin toistakymmentä kuntaa tekee tänä vuonna

mutta se ainoa tapa jolla me pärjäämme keski euroopan todella rajun tehomaatalouden kanssa on se että meidän maataloutemme on ekologista se on eettistä ja se on turvallista

annetaan arvostus kaikille lapsille

täytyy kyllä ihmetellä kun katsoo tätä epäpyhää allianssia joka tämän takana on miten keskusta unohti perheet vihreät unohtivat ympäristön ja ilmaston ja kokoomus unohti yrittäjät

eikö ole mahtavaa että meillä pohjoismaissa voi olla kansainvälinen foorumi jolla ei tarvitse vain puhua sodasta ja rauhasta puolustuksesta ja ulko ja turvallisuuspolitiikasta vaan voidaan puhua kulttuurista ihmisten liikkumisesta ihmisten hyvästä elämästä pohjoismaissa

eläinsuojelulaki itse asiassa on äärimmäisen tärkeä eläinten eettisen kohtelun vuoksi ja myös turvallisuuden vuoksi

työhyvinvointiin panostamisen sijaan hallitus aikoo lakkauttaa työkyvyn ylläpitämiseen ja työurien pidentämiseen tähdänneen aura kuntoutuksen ennen kuin sitä ehdittiin edes aloittaa

arvoisa puhemies

eläkeläisten lapsiperheiden opiskelijoiden ja muiden tuensaajien euroista ei ole tarkoitus ottaa pois senttiäkään kuten puheenjohtaja juha sipilä lupasi

tämän seurauksena voidaan sanoa jo tilastojen perusteella että ainakaan helpommalla emme ole tästä taloustaantumasta selvinneet kuin muut euroopan maat ministeri katainen

arvoisa rouva puhemies

ajateltiin että te pidätte kaikista huolta vanhassa hyvässä alkiolaisessa hengessä

eläintenpitokieltojen toimeenpano on tällä hetkellä hidasta ja niiden valvominen on erittäin hankalaa eli tarvitaan resursseja tähän nopeaan käsittelyyn ja valvontaan

kun täällä ministeri katainen ihmetteli eikö tämä ole pois kuntien palveluista jos me pidämme kiinni destiasta päinvastoin

miksi haluatte suojella omaisuuden piilottelemista ja veroparatiisikikkailua ja miksi haluatte piilotella oman ministeriönnekin kriittisiä lausuntoja

te olette pääministeri sipilä esittänyt suomen henkisen ilmapiirin kellotaulun

tasoa ei leikata sipilä vakuutti

kun viime kesänä vasemmistoliitto nosti räjähdysmäisesti kasvavan nuorisotyöttömyyden yhteiskunnan kiireisimmäksi ongelmaksi arvioi valtiovarainministeri katainen tilastokeskuksen liioittelevan nuorisotyöttömyyslukuja

naiset jäävät vuorotteluvapaalle selvästi miehiä useammin ja vapaa käyttö on yleisempää julkisella sektorilla

täällä ministeri stubb ja edustaja tuomioja sanoivat että kauppasaarrot eivät toimi

se on todettu että näin ei ole ja tällä tavalla olemme pystyneet pitämään hintoja alhaalla jotta valtio ja kunnat eivät joudu käyttämään keskeisen perusinfran rakentamiseen kuten teihin ja siltoihin niitä rahoja joita me tarvitsemme palveluiden ylläpitämiseen

täällä on moni kertonut esimerkkejä siitä että vaikka eläintenpitokieltoja annetaan niin tosiasiassa niitä ei toteuteta

mutta kun katsoo niitä viestejä joita tulee viikko viikolta enemmän niin itse asiassa osalla väestöstä apatia syvenee entisestään

on toki täysin inhimillistä että politiikassa tehdään huonoja päätöksiä ja jälkiviisaasti voidaan aina näyttää missä asioissa olisi kannattanut toimia toisin

tämän lisäksi kokonaan oma lukunsa on hallituksen päätös puolittaa aikuiskoulutustuki ja muuttaa leikattu osuus lainaksi

kysymykseni onkin teille pääministeri sipilä

listasin nämä muutamat esimerkit vain sen vuoksi että näkisimme että toisenlainen vaihtoehto on ollut jatkuvasti tarjolla ja että virheistä voi myös oppia ei vain takertua ideologiaan

oletteko te huolestunut siitä miten teidän hallituksenne jakaa suomen kansaa kahtia

palkansaajajärjestöjen mukaan leikkaus veisi pieni ja keskituloisilta mahdollisuuden aikuisopiskeluun ja näin romuttaisi käytännössä koko tuen